luulisi että kaikki tämä ydinvoimalla tuotetun sähkön saasteettomuuden lisäksi riittäisi vakuuttamaan että hallituksen energiaratkaisut ovat suomelle ratkaisevan tärkeät ja hyödylliset

eduskunnalla on päättäessään asiasta laaja ja monipuolinen tieto

uskon suomalaiseen terveeseen järkeen ja suomalaiseen korkeaan teknologiseen osaamiseen myös turvallisuusasioissa ydinvastuulaki kun velvoittaa ydinvoimaluvan haltijat hankkimaan vastuuvakuutuksen joka ei ole halpa ja vielä korvaamaan säteilyturvakeskukselle ydinturvallisuudesta ydinjätehuollosta ja ydinmateriaalin valvonnasta aiheutuvat kustannukset

jäljellä ovat pyhäjoki ja simo

korostan vielä että turve on meille pohjoispohjanmaalaisille yhtä tärkeä kuin turkistarhaus etelä pohjanmaalla

omassa puheenvuorossani puhuin muun muassa palomiesten asiasta sillä tavalla että työstä toiseen siirtymistä ja tehtävien joustavaa keventämistä samalla työpaikalla iän karttuessa tulisi voida helpottaa ettei kaikkien tarvitsisi tehdä enää samaa työtä niin kuin se tällä hetkellä on

kuoppa on tässä salissa ainoa joka ei ole havainnut että meillä on maailmanlaajuinen lama meneillään joten töitä ei kaikille riitä